arvoisa puheenjohtaja

jäin itse miettimään kun keskusta käyttää sanaa kotikuntamaakunta malli ja sitten samanaikaisesti edustaja lohi hämmästeli mitä palveluja kunta voi päättää ihmisten terveydestä koska terveyskeskuslääkäri tai lääkäri yleisestikin päättää ihmisen terveydestä

mielestämme tämä kysymyksenasettelu vähän hämmästytti

sitten näkökulma mihin on viitattu esimerkiksi omalta paikkakunnaltani eksote etelä karjala

siellä sosiaali ja terveydenhuollon palvelut kokonaisuudessaan on siirretty sosiaali ja terveyspiirin alaisuuteen ja tätähän muun muassa keskusta markkinoi

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että päätöksenteko ja järjestämisvastuu on siirretty pois kunnan päätöksenteon piiristä mutta jos esimerkiksi eteläkarjalaisella kuntalaisella tapahtuu terveydenhuoltoon liittyviä palveluongelmia niin vastuun viime kädessä kantaa kuitenkin kunnan päätöksentekijä

tämä on asia joka on osa tätä isompaa kokonaisuutta

olisin keskustalaisilta pyytänyt kun täällä nyt muutama keskustalainen kuitenkin on paikalla että he kävisivät ja kertoisivat mitä tarkoittaa kotikuntamaakunta malli mitä sosiaali ja ter veydenhuollon palveluja tuotetaan kotikunnassa ja mitä mahdollisesti maakuntatasolla

arvoisa herra puhemies

kevään muutosvaalien jälkeen olemme saaneet maahan hallituksen joka on halunnut kuulla kansan ääntä ja on siten valmis tekemään muutoksia viime vuosien kehitykseen

elämme kansallisesti sekä kansainvälisesti poikkeuksellisen epävarmoja aikoja eikä kiviniemen perintö tule sitä yhtään helpottamaan pikemminkin päinvastoin

olen erittäin tyytyväinen että nykyinen hallitus vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta on päättänyt käynnistää köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen poikkihallinnollisen toimenpideohjelman joka läpileikkaa myös koko hallitusohjelman

tämä oli myös sosialidemokraattien keskeinen tavoite hallitusohjelmaneuvotteluissa joten emme voi olla muuta kuin tyytyväisiä lopputulokseen

tavoitteena on paneutua monipuolisesti eriarvoisuuden ja köyhyyden syihin ja tehdä tämän jälkeen toimenpide esityksiä köyhyyden vähentämiseksi

työttömyyden pitkittyminen pienentää todennäköisyyttä työllistyä ja se kasvattaa riskiä ajautua pysyvään huono osaisuuteen ja syrjäytymiseen

eriarvoisuuden vähentämisen kannalta tärkeitä linjauksia ovat työttömyysturvan tuntuva korottaminen ja pienituloisten verotuksen keventäminen

hallitus luottaa edelleen jääräpäisesti pakkolakipakettiinsa vaikka sen toteutuminen ja myös sen vaikutukset ovat hyvin epävarmoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on ollut lomautuksia ja henkilöstöä on jopa jouduttu irtisanomaan

varsinkin tällaisina aikoina hallituksen tulisi tehdä kaikkensa että jokainen nuori saisi itselleen toisen asteen tutkinnon ja voisi sitä kautta lähteä rakentamaan elämäänsä eteenpäin

tavoitteena on että kuntien taloudellinen tilanne paranee myös paremman työllisyyden myötä kun omat verotulokertymät kunnissa kasvavat

samaan aikaan hallitus myös vähentää rajusti ammatillisen koulutuksen rahoitusta mikä tulee näkymään suoraan aloituspaikkojen vähenemisenä

aivan kuin tämä ei vielä riittäisi hallitus leikkaa myös työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta

tämän lisäksi on erittäin tärkeää seurata kuntien taloudellista tilannetta koska kunnat vastaavat myös kuntalaisten erilaisista palveluista jotka ovat heille myös erittäin tärkeitä

toimintaedellytyksiä viedään toisin sanoen paitsi nuorten koulutuksesta ja työllistämisestä myös niistä syrjäytymistä ehkäisevistä palveluista joilla on tähän saakka voitu tukea koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle pudonneita nuoria

peruspalvelut tuottavat tasa arvoa ja hyvinvointia kuntalaisille sekä yhteiskuntaan ja niiden vaikutus näkyy vahvasti ihmisen arkipäivässä ja elämässä

sama koskee myös omaishoidon kehittämistä

omaishoitoa on kehitettävä jotta muun muassa vapaapäivät todella mahdollistuvat tukipalvelut paranevat ja omaishoitajien säännölliset terveystarkastukset toteutuvat

arvoisa herra puhemies

oikeastaan viittaan edustaja saarisen puheenvuoroon siltä osin että en näe että meidän tehtävällemme on millään tavalla eduksi myöskään se että nuorisotyötä ja nuorisoliikuntaa laitetaan vastakkain

ensinnäkin haluan todeta sen että en vastusta millään tavalla alueellistamispolitiikkaa mutta sen lähtökohtana pitää olla että sen toiminnan joka alueelle sijoitetaan täytyy olla toiminnallisesti sellaista että se vahvistaa alueen elinvoimaisuutta

ohjelman kirjaukset myös lapsiperheiden osalta ovat lupaavia

olen ehdottomasti samaa mieltä edustaja saarisen kanssa siitä että liikunta on tällä hetkellä liian vähillä panoksilla valtion budjetin osalta

mutta ennen kaikkea jos sen tehtävänä on tuoda meidän valtakuntaamme jotain spesifiä erityisosaamista tai toimintaa sen pitää palvella koko meidän valtakuntaamme vähintään yhtä hyvin kuin sen mikä se toiminta oli ennen kuin tämä siirto mahdollisesti tapahtui

arvoisa herra puhemies

siltä osin liikunnan asema ja rooli ja siihen liittyvät panostukset tulee tulevaisuudessa jo seuraavalla hallituskaudella ottaa vakavasti koko yhteiskunnan politiikan keskiöön

väylävirasto on aivan eri asia kuin tämä lääkelaitoksen siirtäminen

ensinnäkin lääkelaitoksen toiminta ja valvonta ja lupatoiminta edellyttävät erityistä asiantuntijuutta

ajattelin että en osallistu tähän keskusteluun mutta kun tämä aktivoituu niin vahvasti tähän rahapelimonopolien työnjakokeskusteluun niin haluan myös omalta osaltani muutaman sanan sanoa

teemme muun muassa niin sanottua ajokortti työelämään hanketta jota viemme yläkouluikäisille kouluihin ja jonka kautta nuorten työelämävalmius vahvistuu

nyt kun sisäministeriö pohtii ja miettii näitten rahapelitoimijoiden elikkä raha automaattiyhdistyksen veikkauksen ja fintoton yhdistämistä ja sitä kautta muuttaa meidän suomalaisen kansalaisjärjestötoiminnan rahoituspohjaa niin sosiaalialan eri järjestöt ovat kantaneet tästä erittäin suurta huolta

sosiaali ja terveysalan järjestöt ovat kokeneet että raha automaattiyhdistys on antanut niille pitkäjänteisen mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa ja koska raha automaattiyhdistys on perustettu nimenomaan järjestöjä varten niin se on ollut vahva maaperä meidän järjestöjen toiminnalle

nyt kun heidän tilalleen on yritetty hakea vastaavia ihmisiä ja osaamista tilalle ei ole löydetty yhtään ainutta pätevää

on voitu todeta että on muodollisesti pätevä mutta kun se asia sisällöllisesti vaatii spesifiosaamista niin sellaisia ihmisiä meidän valtakunnastamme ei löydy

vaikka nykyinen taloudellinen tilanne on tuonut paljon haasteita järjestöille niin joka tapauksessa se on mahdollistanut näitten työn jatkuvuuden ja edellytykset ja sitä kautta antanut mahdollisuuden tukea kansalaisia omissa kysymyksissään

tämä on ennen kaikkea lääkevalvontaan ja lääketurvallisuuteen liittyvä kysymys joka koskettaa meidän kaikkien ihmisten turvallisuutta tänä päivänä ja tulevaisuudessa

suomi sai ainoana maana komission varauksettoman hyväksynnän nykyiselle rahapelimonopolijärjestelmälle jonka katsottiin johdonmukaisesti vastaavan yleistä etua tavoittelevia päämääriä

näistäkin syistä toivoisin että arvioitaisiin todella harkiten miten tässä tulevaisuudessa edetään

vaikka nykyinen hallitus olisi sitä mieltä että tätä jakosuhdelakia ei muutettaisi niin me emme voi taata sitä etteivät tulevat hallitukset lähde syystä tai toisesta muuttamaan sitä ja sitä kautta heikentämään muun muassa sosiaali ja ryhtyi näin toiminta mahdollisuuksiin yleisin terveysjärjestöjen toimintamahdollisuuksia

ensinnäkin ed

joo selvä hyvä kiitoksia

kähköselle tuonut vielä lisäinformaatiota nimenomaan siitä kun hän kantoi huolta siitä että ei tää on meidän pitäisi enää valtion tehtäviä tulisi alueellistaa entistä enemmän ja viittasi että kuopio on tässä hyvä esimerkki

elikkä käytännössä tässä alueellistamisessa jos ruvetaan vertaamaan kuopio niin kuopiossa on tällä hetkellä jo valtion ja kuntien työpaikkoja enemmän kuin keskimäärin helsingissä

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin haluan todeta tässä että lukukausimaksu ei estä tilauskoulutusta eikä koulutuksen kansainvälistä myyntiä että näitä on turha sillä tavalla yhdistää

toisaalta myös ulkomaiset opiskelijat tulevat normaalin pääsykokeen kautta ja he maksavat oman elämänsä vuokransa ruokansa kaikki elämään liittyvät kustannukset ja he eivät saa opintotukea

samanaikaisesti on suurena pelkona ainakin henkilökohtaisesti se että tämä tulee olemaan myös eräänlainen portti ja avaus siihen että tulevaisuudessa keskustellaan myös suomalaisten opiskelijoitten lukukausimaksusta aivan kuten täällä edustaja marin totesi ja totesin myös kelan valtuutettujen kokouksessa kun siellä keskusteltiin jo perustulokokeilun yhteydessä mahdollisista lukukausimaksuista suomalaisille opiskelijoille

arvoisa herra puhemies

selonteossa johtoajatus on pitkäjännitteisyyden lisääminen liikennepolitiikkaan ja koko liikennejärjestelmän huomioiminen

tavoitteena on myös yhdistää nykyistä paremmin hankkeet ja niiden rahoitus

arvoisa herra puhemies

valiokunnan tekemät lisäykset perustien ja perusradanpitoon ovat välttämättömiä ja hyviä mutta nekään eivät valitettavasti riitä

erityisen huolestuttavaa on että meillä kasvaa pitkäaikaistyöttömyys ja tällä hetkellä myös korkeasti koulutettujen työttömien määrä kasvaa

pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu on erityisen raskasta sekä kansantaloudelle että ihmisille itselleen ja heidän perheilleen

sosialidemokraattien omassa vaihtoehdossa olemme esittäneet merkittäviä lisäyksiä perus tien ja perusradanpitoon jotta väylien turvallisuutta ja käytettävyyttä voidaan parantaa

pitkän työttömyyden aikana riski joutua toimeentulotuen asiakkaaksi on suuri ja kuten tiedämme toimeentulotuki kannustaa ihmistä työhön hyvin huonosti oikeastaan päinvastoin

aivan kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan hyvin suunnitellulla ja oikein ajoitetulla perusväylänpidolla voidaan pitkällä aikavälillä vähentää kustannuksia

rahoitusvajeen jatkuva korjaaminen lisätalousarvioilla ei ole liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaista vaan se vaikeuttaa pitkäjänteistä suunnittelua ja lisää kustannuksia

pitkäaikaistyöttömyys ei enää koske vain matalasti koulutettuja vaan korkea taso ja korkeat tasoittaa tasoittain tarkasteltuna keskiasteen koulutuksen saaneet ovat suurin pitkäaikaistyöttömien ryhmä

kuten tiedämme perusväylänpidolla on erittäin keskeinen merkitys yhteiskunnan ja talouden toimivuuteen ja ihmisten arkipäivään

työttömyyden hoitaminen on kallista

päätöksillä on oma ohjaava vaikutuksensa ihmisten liikuntatapojen valintaan ja sitä kautta terveyteen ja hyvinvointiin

liikenneratkaisut vaikuttavat alueiden elinvoimaan yritysten sijoittumiseen ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen

mikä sitten lääkkeeksi tähän tilanteeseen joka tavallaan kansantalouden näkökulmasta on jotenkin vielä kestettävä mutta joka on työttömälle itselleen ja hänen perheelleen kaikkein ikävintä

siksi on vähän turhauttavaa että eduskunta joutuu kerta toisensa jälkeen puuttumaan näihin samoihin ongelmakohtiin

kuten mietinnössäkin todetaan eduskunta on useita kertoja todennut että kehyspäätöksen mukainen rahoitus ei ole riittävä perusväylien kunnossapitoon

kun hyväksyimme liikennepoliittisen selon teon vajaat kolme kuukautta sitten me myös yhdessä hyväksyimme kannanoton jossa korostimme sellaista rahoitustasoa jolla turvataan perusväylänpidon riittävä kunto

hallitus on pyrkinyt edistämään pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina asemassa olevien työllistymistä uudistamalla muun muassa työmarkkinatuen rahoitusta sekä työllistymistä edistävää moniammatillista yhteispalvelua eli typiä

on kuitenkin ongelmallista että julkisten työvoima ja yrityspalvelujen rahoihin esitetään merkittävää vähennystä tämä siis samaan aikaan kun työmarkkinoiden kohtaanto ongelmat ja yritysten rekrytointiongelmat sekä työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu edellyttäisivät aktiivitoimenpiteiden lisäämistä ja niiden laadullista kehittämistä

arvoisa puhemies

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi entistä paremmin perusteltua investoida väylähankkeisiin sekä korjauksiin ja ylläpitoon kuten myös kokonaan uusiin hankkeisiin

kuten täällä on ollut puhetta hyvistä hankkeista ei ole pulaa

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin edustaja heinoselle pieni tarkennus tästä oppivelvollisuusiän nostamisesta vuodella

arvoisa herra puhemies

taloustilanne on valitettavasti näkynyt myös nuorisotakuun toimeenpanossa niin että se on päässyt käynnistymään epätasaisesti eri alueilla

toinen asia on se että koko varhaiskasvatushan ei tietenkään ole pakollinen vaan siitä osa elikkä esiopetus

kuten mietinnössä mainitaan muun muassa etsivä nuorisotyö ja työpajat ja ehditty se olisi työ ja erityyppiset työpajat ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi toimintamuodoiksi ja ne vastaavat hyvin nuorten erilaisiin tarpeisiin

näin se on ihan tämmöisinä pieninä tarkennuksina näin lähestulkoon yömyöhään

mutta arvoisa puhemies valtion liikuntaneuvoston selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista liikkuu liian vähän

suositusten mukaiseen liikunnan määrään yltää vain noin puolet lapsista kymmenennes aikuisväestöstä ja vain muutama prosentti ikäihmisistä

nuorisotakuun onnistumisessa on olennaista että toimitaan moniammatillisesti eli nuoren tilanne ei lokeroidu millekään kapealle sektorille vaan hänet pitää nähdä kokonaisuutena ja silloin niin koulutuksen järjestäjien sosiaalitoimen nuorisotyön te keskusten järjestöjen kuin muiden sidosryhmien tulee toimia yhteistyössä

tiedän että myös ministeri vehviläinen on tietoinen tämän tieosuuden vaaroista turvattomuudesta sekä tieosuuden tärkeydestä metsäteollisuuden ja toimivan logistiikan kannalta

kansantaloudellisesti liikkumattomuuden seurausten on arvioitu olevan miljardiluokkaa